arvoisa puhemies

me täällä suomessa usein kuvittelemme että korruptiota esiintyy muissa maissa mutta ei meillä

uskon että lakimuutos toteutuessaan lisää järjestelmän joustavuutta ja kustannustehokkuutta ja vastaa vanhaa käytäntöä paremmin nykypäivän vaatimuksia

tiedoksiantojen tehostaminen oikeudenkäynneissä on tärkeä tavoite jota puhelintiedoksiantojen ja muiden sähköisten viestintämenetelmien kuten sähköpostin käytön lisääminen hyvin palvelee

poliittiset virkanimitykset ovat erittäin epäoikeudenmukaisia ja karsivat päteviä hakijoita virkoihin

parhaat kyvyt eivät edes pyri tärkeisiin tehtäviin koska he tietävät ettei heillä ole mahdollisuutta tulla valituksi jos he ovat sitoutumattomia tai puolueen jäsenkirjassa on väärä väri

etenkin riidattomissa velkomisasioissa jotka viime vuosina ovat lisääntyneet ja varmaan nyt laman aikana lisääntyvät entisestään olisi perusteltua siirtyä pääosin puhelintiedoksiantoihin

lisäksi poliittiset virkanimitykset johtavat työn tuottavuudessa kakkosluokan tuloksiin ja tulevat siten julkiselle sektorille eli veronmaksajille hyvin kalliiksi

varjobudjetissamme esitämme investoimiseen kannustavan t k eli tutkimus ja kehitysverotuen käyttöönottoa sekä tuotannollisten investointien verotuksessa hyväksyttävien poistojen kaksinkertaistamista

nyt käsittelyssä oleva lakiesitys oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä on kannatettava ja toivon että se toteutuessaan tulee parantamaan oikeudenkäyntien asianosaisten oikeusturvaa

kysynkin asianomaiselta ministeriltä

miten selitätte sen että tällaiset korruption ilmenemismuodot saavat jatkua vahvoina hallituskaudesta toiseen

suomen perustuslaki takaa jokaiselle oikeuden saada tiedon viranomaisen asiakirjasta ellei sen julkisuutta ole välttämättömien syiden vuoksi erikseen rajoitettu

kuten hallituksen esityksessä todetaan on jokaisella ihmisoikeussopimuksen mukaan oikeus oikeudenkäyntiin kohtuullisen ajan kuluessa

valitettavasti tämän oikeuden toteutumisessa on suomessa ollut toistuvia puutteita ja maamme onkin saanut aiheesta useita huomautuksia euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta

tänä keväänä on käyty runsaasti keskustelua kreikka vakuussopimuksen salaamisesta

ensin asiakirjat julistettiin salaisiksi mutta myöhemmin korkein hallinto oikeus päätti toisin joten lopulta sopimukset oli pakko avata

vastustamme hallituksen esityksiä leikata tuntuvasti kotitalousvähennystä ja poistaa eräiden työvaltaisten alojen alv helpotus

yhteistyön järjestämisestä vastaa se ministeriö jonka toimialaan asia pääosin kuuluu

tuomioistuimen käsittelyn ja päätöksen odottaminen on aina henkisesti raskasta ja lisäksi useisiin tapauksiin liittyy myös taloudellisia kysymyksiä

se vahingoittaa etenkin lapsiperheitä ja vaikeuttaa kotona asuvien vanhuksien mahdollisuuksia palkata kotiapua ja siten asua pitempään omissa kodeissaan

kysyn nyt oikeusministeri henrikssonilta

arvoisa puhemies

mikä oli oikeusministeriön rooli kreikka salauspäätöksessä

lakiesityksessä esitetään viivästymisen ennalta estävänä keinona käräjäoikeuksissa otettavaksi käyttöön asian kiireelliseksi määrääminen

samalla harmaa talous remonttitöissä uhkaa jälleen kasvaa

lähetekeskustelua varten kiistellä varmistuksen kolmososia voi myös joustoehdokkaat on siellä jotain lakivaliokunta on joskus tullut arvoisa puhemies

tämä on aiheellinen uudistus mutta kuten lakivaliokunta mietinnössään toteaa on kyseinen keino tarkoitettu käytettäväksi vain tapauskohtaisesti poikkeuksellisissa tilanteissa

oikeudenkäyntiaikojen lyhentäminen on tärkeää mutta on muistettava että se ei kuitenkaan missään tapauksessa saa tapahtua laadun kustannuksella

terrorismi tuntui vielä kymmenen vuotta sitten olevan jotain varsin kaukaista meidän näkökulmastamme mutta se on koko ajan tullut lähemmäksi maatamme

paras keino edistää asioiden käsittelyn nopeutumista laadusta tinkimättä on turvata tuomioistuimille syyttäjälaitoksille ja poliisille riittävät resurssit

arvoisa puhemies

poliittiset virkanimitykset ovat nousseet julkiseen keskusteluun viime päivinä kevan johdon työsuhde etuihin liittyvien epäselvyyksien vuoksi

arvoisa herra puhemies

ministeri henriksson totesi että on oltu yhteydessä ministeriöön

norjassa koettiin viime kesänä suuria tragedioita

kunnissa ja valtionhallinnossa on lukuisia esimerkkejä joissa jäsenkirjan perusteella on saatu virka jopa kymmeniksi vuosiksi

hän on päällikköviraston johtaja

tukholmassa viime joulukuussa terroristi epäonnistui ilmeisessä massamurha aikomuksessaan saaden itse surmansa

kysyisin tarkemmin siitä ketkä ovat olleet yhteydessä

kreikan vakuussopimuksen salaamisesta keskusteltaessa ministerit ovat kerta toisensa jälkeen toistelleet että heillä ei ole mitään halua salata julkisen vallan asioita

tanskassa ja ruotsissa on yritetty murhata pilapiirtäjiä jotka ovat käyttäneet demokraattista sananvapautta

julkisten tehtävien asianmukainen hoitaminen edellyttää yleensä laajaa yhteiskunnallista osaamista

nyt kun hallitus jatkuvasti korottaa energiaveroja arvonlisäveroja ja monia muita maksuja se tarkoittaa sitä että eläkeläisten ostokyky koko ajan laskee

ja missä ministerimme oli

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

pidänkin hyvin tärkeänä sitä että nämä vaikutusten arvioinnit on tehty oikealla tavalla siten että viranomaisten kustannukset eivät kasva tämän uudistuksen myötä

joissakin kylissä on alettu itse parantaa turvallisuutta muun muassa ensiapukurssien avulla

silti oli jonkinasteinen synkkä uutinen kuluneen syksyn aikana kun poliisilta tuli tieto että suomen ensimmäinen epäilty terrorismirikoksen tapaus on paljastunut ja joutunut poliisin esitutkinnan kohteeksi

me olemme nyt muutamia kertoja todella käsitelleet täällä suuressa salissa näitä vaalirahoituksen valvonnasta tehtyjä valtiontalouden tarkastusviraston kertomuksia ja siellä on kuten edustaja brax äsken totesi useita kertoja tietenkin todettu että valtiontalouden tarkastusvirastolla ei ole näitä konkreettisia aseita kuten esimerkiksi verohallinnon työntekijöillä on silloin kun he haluavat tarkastaa verotustietojen oikeellisuutta

haluan lisäksi kysyä ministeri urpilaiselta

kysyn oikeusministeriltä

jos avoimuus kerran on tärkeää miksi bilderberg kokouksesta saadaan niin vähän tietoa ulos

eikö perustuslakiin kirjattujen vaatimusten työnhakijan taidoista ja kyvyistä pitäisi olla aivan ensisijaisia perusteita kun julkisia virkoja täytetään

pohjois karjalan kyläasiamies on jokin aika sitten todennut julkisuudessa kuinka julkinen valta on siirtämässä palvelujen tuottamisvastuuta kolmannelle sektorille

monissa euroopan maissa on asetettu eläkekatto

onneksemme tässä tapauksessa ei ollut ihmisuhreja tai välitöntä hengenvaaraa sillä kyseessä on ollut terrorismiin värvääminen

tarkastusvaliokunnan työskentely on ollut erittäin mielenkiintoista tämän vuoden aikana jonka olen ollut kyseisen valiokunnan jäsen

esimerkiksi belgiassa espanjassa itävallassa ja ranskassa kuukausittainen eläkekatto vaihtelee kahdesta tuhannesta

hänen mukaansa tämän kaltainen toiminta vaatii vahvaa kyläyhteisöä jota kaikkialla ei ole

kun romanialaiset kerjäläiset jälleen alkavat asemoitua kaduillemme kerjäämään suuri enemmistö näistä kaduilla istujista on naisia monet heistä varsin iäkkäitä

kysynkin asianomaiselta ministeriltä

täytyy toivoa kun tämä uusi tehtävä on myös lisätehtävä maistraateille että ei tule sitten mitään yllätyksiä vastaan

olemme törmänneet moniin keskeisiin yhteiskunnallisiin ongelmiin joita parhaamme mukaan pyrimme korjaamaan niillä toimenpiteillä jotka ovat meidän käytettävissämme

onko hallitus tietoinen muiden euroopan maiden kohtuuttoman suuria eläkkeitä rajoittavista käytännöistä ja aikooko hallitus esittää suomeen järjestelmää jolla näitä suureläkkeitä voitaisiin rajoittaa ja leikata

mikä kokonaistilanne on valtakunnallisesti ja korvataanko tulevaisuudessa haja asutusalueilla asuville kansalaisille heidän itse tuottamistaan peruspalveluista jotain jos he ovat niistä tulevaisuudessa yhä enemmän itse vastuussa

verohallinnon virkamiehet saavat eri tahoilta vertailutietoja joiden pohjalta he voivat verrata sitten verovelvollisen itse ilmoittamia tietoja

olen viime vuoden puolella saanut paljon palautetta maistraattien työtilanteesta sillä maistraattien verkostoa ollaan supistamassa merkittävästi ja heille sitä kautta tulee suurempiin yksiköihin enemmän tehtäviä

tämä naisten sorto on vain yksi niistä epäkohdista joita romanialaiskerjäläisten massailmiö on tuonut tullessaan

työkyvyttömyys on iso ongelma

nyt meidän täytyy todella saada tätä lainsäädäntöä muutettua siihen suuntaan että myös valtiontalouden tarkastusvirastolla olisi vastaavanlaisia oikeuksia kuin verohallinnon työntekijöillä eli kirjanpidot näistä vaalirahoitusilmoituksista pitäisi saada tarkastettua ja ilman muuta lehdistön kautta pitäisi saada vertailutietoja siitä kuinka paljon on minkäkinlaista mainostilaa ostettu ja kuka on maksanut

näissä pykälissä on kriminalisoitu melkoinen määrä erilaisia terroristitekoja ja terrorismin tukimuotoja mutta viime syyskuun kotimaisen poliisiuutisen yhteydessä havaittiin että pykäliin on jäänyt melkoinen aukko

toinen monista lieveilmiöistä on suomalaisten vanhusten lisääntynyt turvattomuus rahojensa suhteen ovat he sitten kaduilla tai kodeissa

ottaen huomioon että meillä on jatkuvasti kasvava vanheneva väestö joka tarvitsee näitä maistraattien palveluita esimerkiksi suomen muistiasiantuntijat ovat olleet kovasti huolissaan maistraattien työtilanteesta toivoisinkin että maistraatit eivät nyt tämän uuden tehtävän takia kuormitu yhtään enempää kuin tähän mennessä

arvoisa puhemies

pykälissä nimittäin kyllä kriminalisoidaan koulutuksen antaminen terrorismirikosten tekemistä varten vieläpä ankaralla kahdeksan vuoden rangaistusmaksimilla mutta sen sijaan ei lainkaan ole kriminalisoitu osallistumista opiskelijana tuollaiseen rikolliseen koulutukseen

verovaje on suuri ongelma meillä

mikäli suomen hallituksen avuttomuus ja toimettomuus asiassa jatkuu on varmaa että organisoidun kerjäläisyyden määrä ja epäkohdat kasvavat entisestään kun sana suomen hallituksen avuttomuudesta leviää

arvoisa herra puhemies

tässä kirjassa on lukuisia esimerkkejä siitä kuinka julkisella sektorilla tuhlataan monissa epäonnistuneissa hankkeissa

samalla on panostettava yliopistojen laatuun sekä ammatilliseen koulutukseen koko maassa

se palvelisi tätä oikeellisuuden tarkastamista koska nyt aivan liian paljon on jäänyt todella ehdokkaitten oman ilmoituksen varaan

työkyvyttömyyden hoidon ongelmana on telan mukaan se ettei erikoissairaanhoidon ja työterveyshuollon välinen yhteistyö toimi riittävän hyvin ja paikoitellen terveydenhuollon jonot ovat hyvin pitkiä

mikä teidän arviossanne on se organisoitujen kerjäläisten lukumäärä joka ensin täytyy saavuttaa jotta ryhdytte toimenpiteisiin tämän ongelman ratkaisemiseksi

kun ajattelemme kestävyysvajetta mikä meillä tällä hetkellä on niin pelkästään verojäämillä voisimme paikata tuntuvasti tätä meidän kestävyysvajettamme joten verojen karhuntaan perintään pitäisi kiinnittää aikaisempaa enemmän huomiota ja keinojen pitäisi ehkä olla järeämpiä kuin niiden keinojen joita meillä on suomessa tällä hetkellä käytössä

periaatteessa kannatan sitä että luottamus on hyvä asia mutta kuitenkin tarkastus on aina paikallaan silloin kun on mahdollisuuksia näitten lukujen kanssa pelata

suomen aukollinen rikoslaki pitää siis sallittuna henkilön kouluttautua terroristirikolliseksi vaikka hänen opettajansa saakin monen vuoden vankeusrangaistuksen

kysyn ministeri risikolta

minkä takia suomalaiset työttömät suomalaiset työttömät nuoret jäävät varjoon kun te rakennatte näitä tukipaketteja kreikalle ja muille ongelmamaille euroopassa

arvoisa herra puhemies

todettakoon edustaja zyskowiczille että hänellähän on lakialoitteen paikka jos hän on sitä mieltä että liian paljon on valitusportaita suomessa

kuten brax totesi niin olemme saamassa ilmeisesti esityksiä sitten kun vielä nämä kaksi kierrosta katsotaan läpi miten tämä lainsäädäntö toimii ja pääsemme kehittämään sitten lainsäädäntöä

tietotekniikkaan keskittyvällä foorumilla keskustellaan vilkkaasti aiheesta julkisen sektorin hankintojen parhaat veijaritarinat eli kuka varasti ja eu

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

täällä eduskunnassa edellisellä kaudella on muutettu esimerkiksi sitä lainsäädäntöä jolla säädetään verotustietojen julkisuudesta